hyvät ystävät siten että kohta meillä ei ole euroopassa toimivaa pankkijärjestelmää koska kaikki rahat menevät tällaisten epäkelpojen maiden auttamiseen kun pitäisi tehdä uusia investointeja uusia innovaatioita uusia keksintöjä antaa riskirahaa

afganistan on yksi maailman köyhimpiä maita ja yli puolet maasta on edelleen humanitaarisen avun saavuttamattomissa vaikean turvallisuustilanteen ja heikkojen kulkuyhteyksien vuoksi

vain vaikuttamalla etukäteen suunnitteluun voimme varmistaa että intressimme tulevat huomioiduksi

valiokunta katsoo että suomen tulisi esittää aktiivisesti konkreettisia tavoitteita pohjoismaisen yhteistyön tiivistämiseksi

arvoisa herra puhemies

kyllä tässä nyt koko historia paljastuu

ihmisoikeuksien noudattamisessa on edelleen suuria ongelmia ja naisten ja tyttöjen aseman parantamista hidastavat vuosisataiset asenteet

tekee mitä tahansa jos sattuu joskus jotain kokoomuslaistakin kehumaan sekään ei kelpaa että onhan tämä merkillinen asia

sdp ja vasemmistoliitto vastustivat koko kreikan ensimmäistä pakettia nyt he kannattavat että maksuaikoja lisätään

perussuomalaisten linja on vastuullinen kuntatalous kestävä käyttömenojen hillintä kunnalliset peruspalvelut joita täydentävät ostopalvelut silloin kun ne ovat perusteltuja ja parempia ei muuten ei tämän nyt luulisi olevan kovin ihmeellistä matematiikkaa

perussuomalaiset jotka tiesivät että tämä ei toimi eikä tule toimimaan ja kokoomus sen puisto osasto ja sen kieliosasto jotka ovat sitä mieltä että taivasta myöten piikki auki

kaikille lienee jo selvinnyt että yhteistyön tiivistäminen ei poista pohjoismaiden turvallisuus ja puolustuspoliittisten perusratkaisujen eroja

valiokunta korostaa että afganistanin kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen tukeminen on välttämätöntä jotta jo saavutettu edistys turvataan ja maan ajautuminen väkivallan kierteeseen voidaan estää

arvoisa puhemies

on erittäin merkittävää että fortum lähti tähän mukaan

arvoisa puhemies

mistä on kysymys

tänään on esimerkiksi martti hetemäki sanonut että kreikan velkakirjoissa kiellettiin vakuuksien antaminen

edustaja korhonen varmaankin fortum tuo ensi kaudella korvausinvestoinnin ja mikseipä toisi koska fortumin ydinvoimalat ovat toimineet erinomaisesti toimitusvarmasti

ruotsin solidaarisuusjulistus vahvisti sen sitoutumista kansainväliseen yhteistyöhön

sen takia että kreikan lainat on laskettu liikkeelle englannin lain alaisuudessa ja niihin sisältyy panttaamiskieltolauseke

valiokunta toteaa että suomen ja muiden avunantajien tulee suhtautua realistisesti siihen mitä afganistanin kaltaisesta väkivaltaisesta konfliktista kärsivässä yhteiskunnassa voidaan saavuttaa

valiokunta katsoo että tässäkin sopimus ja poliit tisessa tilanteessa pohjoismaista puolustusyhteistyötä voidaan kuitenkin haluttaessa syventää

arvoisa puhemies

raha ei tule seinästä ja sähkö töpselistä se täytyy tehdä

valiokunta on myös arktisen yhteistyön lisäksi painottanut erityisesti kyberturvallisuuden sektorin tuomia haasteita

ja mielestäni on erinomaisen hyvä että tämä ei ole jokotai asia

tämä on sekäettä asia

meidän pitää kehittää uusiutuvia kotimaisia lähteitä ja me tarvitsemme myös ydinvoimaa

arvoisa puhemies

haluan lopuksi painottaa valiokunnan huomioita että pohjoismaisen yhteistyön syventäminen kohti sotilaallista integraatiota edellyttäisi pohjoismaiden välisen luottamuksen huomattavaa vahvistamista ja merkittäviä poliittisia päätöksiä muun muassa eduskunnassa esimerkiksi työnjaon ja erikoistumisen mahdollistamiseksi

ja sitten kun te aina näette suurta vaivaa perussuomalaisen puolueen kannoista niin kerron teille tämän vallankumouksellisen totuuden että perussuomalaisten kantoihin voi vaikuttaa liittymällä perussuomalaiseen puolueeseen

käytännössä kansainvälisen yhteisön kärsivällisyys ei vain tahdo kestää näin pitkiä ajanjaksoja ja uskon että tämä koskee myös meitä yksittäisiä ihmisiä

arvoisa puhemies

mikäli kansainvälinen tuki lopetettaisiin lähivuosina on ilmeisen selvää että maa ajautuisi syvälle sekasortoon ja konfliktiin

arvoisa herra puhemies

edustaja mustajärvi te olette nyt sellaisen puolueen ehdokkaana eduskuntavaaleissa joka todella on vienyt suomea kohti syvempää taloudellista integraatiota

sillä tarkoitetaan toimenpiteitä jotka isäntävaltio toteuttaa ulkopuolisen avun tai toiminnan mahdollistamiseksi normaalioloissa tai erilaisten katastrofien häiriötilanteiden tai turvallisuusuhkien hallintaan liittyvissä tilanteissa

on selvää ja valitettavaa että afganistanin yhteiskunnan lujittamiseen vaadittaviin näkökohtiin ei operaation alussa kiinnitetty riittävästi huomiota sotilaallisen operaation viedessä päähuomion

niinhän tämä tuntuu menevän on asia mikä tahansa

teillä on kokenut puhemies joka esitti järkevän ajatuksen

mitä mieltä ministerit ovat tästä

täällä on ihan turha huudella että mitä me olemme tekemässä tässä kun teillä arvovaltaiselta kateederilta sanotaan että pitäisi tehdä juuri niin kuin me ja keskusta toivomme

afganistanin hallitusta vastustavat ryhmät nauttivat laajaa kannatusta erityisesti pastu heimon keskuudessa jonka tuki on kestävän sovinnon kannalta tärkeää

tähän tavoitteeseen päästään vain jos kehitysyhteistyö humanitaarinen apu sekä siviili ja sotilaallinen kriisinhallinta nivotaan yhteen paljon nykyistä paremmin

osapuolten välisen luottamuksen lisääminen on neuvottelujen alkuvaiheen ensisijainen tavoite jotta molemmat osapuolet saadaan prosessiin mukaan

mitä irtisanomissuojaan tulee niin on totta että kun on tehty kuntaliitos siihen pistetään yksi lisää niin jälleen herraporras on viisi vuotta turvassa

heikko turvallisuustilanne ja myös pitkittynyt ulkomaisten joukkojen läsnäolo on estänyt kestävien talousrakenteiden perustamista

talouden perusrakenteiden vahvistamisen mukaan lukien budjetin perustan turvaamisen tulee valiokunnan mielestä olla keskeisessä asemassa maan kehittämisessä

valiokunnan kuulemien asiantuntija arvioiden mukaan naisten aseman nopea paraneminen on lähitulevaisuudessa epätodennäköistä

valiokunta katsoo että ihmisoikeuksien toimeenpanon aikataulun suhteen on oltava realistinen mutta itse tavoitteesta ei pidä tinkiä

ne tukevat demokratiaa ja hyvää hallintoa ihmisoikeuksia ja tasa arvoa sekä maaseudun ja elinkeinojen kehittämistä

lyhyellä tähtäimellä naisten aseman turvaaminen ja parantaminen tulisi pyrkiä saamaan osaksi turvallisuusvastuusiirron edistymistä seuraaviin mittareihin

ihmisoikeustilanteessa ja naisten asemassa on tapahtunut paljon myönteistä kehitystä jonka tukeminen on jatkossakin tärkeää

se että veroja kerätään on hyvä asia

myös tiedotusvälineiden toiminnan turvaaminen on tärkeää väestön lukutaidon ollessa maailman alhaisimpia

esimerkiksi radion käyttöä tulisi valiokunnan mielestä hyödyntää laajasti myös suomen kehitysyhteistyössä esimerkiksi kansalaisten perusoikeuksista tiedottamiseen

se kannustaa vastuunsiirron nopeuttamista afgaani hallinnolle mutta afganistanin tukemisen tulee perustua maan tilanteen ja tarpeiden huomioon ottamiseen

mutta veroista sinä et päätä vaan niistä vaaleilla valitut usein toista näkökohtaa edustavat ihmiset päättävät sinun rahoistasi

valiokunta katsoo että ihmisoikeuksien toimeenpanoaikataulun suhteen on oltava realistisia mutta itse tavoitteista ei tule tinkiä

lyhyellä tähtäimellä naisten ja tyttöjen aseman turvaaminen ja parantaminen tulisi pyrkiä saamaan osaksi kehityksen edistymistä seuraavia mittareita

ja myös huomattavassa osassa muun muassa sdpn kannattajien verorahoista päättää myöskin perussuomalaiset niin että eiköhän se olisi hyvä linja sdpllekin että päättäisitte itse enemmän omista rahoistanne

afganistanin turvallisuusjoukkojen suorituskyvyn saavuttaminen on keskeinen edellytys maan turvallisuustilanteen vakiinnuttamiseksi

arvoisa puhemies

niin se pitää olla

suomalaiset töihin verotuloja

afganistanin vuosikymmeniä jatkuneen sodan luomien jakolinjojen ja maan etnisten ja uskonnollisten ryhmien välisten ristiriitojen liennyttäminen on pitkä prosessi joka on vasta alkamassa

ensinnäkin kehityspanoksen osalta valiokunta pitää hyvänä että suomi keskittyy demokratian hyvän hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen edistämiseen ihmisoikeuskysymykseen sekä maan talouden kehittämiseen

arvoisa rouva puhemies

oli hyviä ryhmäpuheenvuoroja joissa ymmärrettiin myös tämän kansainvälisen näkökulman vaikutus maamme turvallisuuteen koska nämä kehitysnäköalat riippuvat merkittävästi osin myös ulko ja turvallisuuspolitiikasta meillä ja muualla

eli otamme velkaa rahoittaaksemme kelvottomien pelureiden pelivelkoja

afganistanin yhteiskunnan monisäikeisyyden vuoksi eri väestöryhmien kyky toimia yhteistyössä on maan kehityksen kannalta välttämätöntä

valiokunta katsoo että selonteon olisi tullut sisältää arvio suomen ja muiden kansainvälisten toimijoiden kehityspanosten saavutuksista ja yhteistyösuunnitelmista

ne olisi pitänyt pistää maksamaan

tässä tarvitaan ministeriöiden välistä yhteistyötä ja se onkin sisäministeriön kanssa maahanmuuttoasioissa toiminut hyvin

miksi hallitus vihaa turvetta

tämä arviointi olisi ollut tarpeellinen ottaen huomioon että suomen kokonaispanosta suunnitellaan vahvistettavan siviilikriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön osalta

tässä on ratkaisu ja tämä on ainoa ratkaisu joka tähän asiaan tulee olemaan koska ei näitä kukaan pysty maksamaan

saksan ulkoministeriön arvion mukaan oli virhe jättää taleban poliittisen prosessin ulkopuolelle silloin kun se oli heikko

toiseksi valiokunta pitää tässäkin operaatiossa siviilikriisinhallintaa hyvänä osallistumismuotona ja katsoo että suomen tulisi pyrkiä vahvistamaan eun tukea eupolille joka voisi olla merkittävä toimija erityisesti maakuntatasolla

ulkoministeriöllä ja sisäministeriöllä on hyvää yhteistyötä poliisin eri organisaatioiden kanssa myös edustustoissa ja kotimaassa huumerikollisuuden vastaisessa taistelussa ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa

ainoa mikä tässä on selvää on se että kokoomus antaa vastikkeetta rahaa silloin ja nyt kokoomus ja sdp pidentävät laina aikoja

te sdp ja vihreät teitte virheen fingridin kohdalla

myös sitten tarvitaan sisäisen turvallisuuden hoitoon voimavaroja ja ne tulevat olemaan riittämättömiä mikäli ei pystytä vaikuttamaan ja puuttumaan muutto ja pakolaiskriisin perussyihin

me korjasimme sen

perussuomalaiset on tehnyt rakenteellisen uudistusohjelman kehitysavun suhteen

te edustaja arhinmäki vasemmistoliitto olitte hallituksessa ette pystyneet estämään ei voima riittänyt

arvoisa puhemies

perussuomalaisilla voima riitti

jos puhutaan naisten asemasta niin minä kävin afganistanissa

arvoisa ministeri te tiedätte sen englanninkielisessä versiossa ja tästä kyllä vielä keskustelu jatkuu

maailmalla on paljon esimerkkejä siitä että kun ihmiset vapaaehtoisesti lähtevät liikkeelle tulos on parempi

kuunnelkaa niin voi mennä joku ajatuskin siinä samalla

mitä sitten veronkiertoon tulee verojalanjälkeen tämä hallitus tilkitsee ja tukkii ja kirjoittaa periaatteisiinsa että verot maksetaan siellä missä tulos tulee veronkierto kielletään

kyseessä on afganistanin tulevaisuuden lisäksi niin alueen kuin kansainvälinen turvallisuus liittyen erityisesti terrorismin ja huumeiden vastaiseen yhteistyöhön

arvoisa rouva puhemies

näin ihmiset voivat myös kohdistaa kehitysapunsa sellaisille valtioille ja organisaatioille joiden toiminnan he itse hyväksyvät

vielä sitten haluaisin todeta tähän että tiedustelutoiminnalla on yhä kasvava ja merkittävä rooli ja siihen pitää asianmukaisesti keskittää huomiota

olemme toimineet osana kansainvälistä yhteisöä tavoitteena alueen vakauden ja kehityksen edistäminen

mutta jos kerran maailmanpankki tai jotkut muut pankit eivät rahoita naisia tasapuolisesti niin mitä siinä poliittisen päättäjän pitää tehdä suomalaisten ja muiden valtioiden

ulkoasiainvaliokunta katsoo että suomen ja muiden avunantajien tulee olla valmiita jatkamaan afganistanin tukemista edellyttäen että afganistan sitoutuu toteuttamaan suunnitellut uudistukset

nyt kun se annetaan valtiojohtoisesti otetaan nyt vaikka meillä näitä kehitysapukohteita niin ei kaikki ole mennyt kuin strömsössä

heinäkuuta alkaen